eduskunta edellyttää että hallitus seuraa koulutusmääriä koulutuksen sisällön kehittämistä opiskelijoiden sijoittumista työmarkkinoille ja ammattikorkeakoulujen harjoittaman tutkimustoiminnan vaikuttavuutta

siitä ei tahdo tulla yhtään mitään kun se riippuu vielä kummallisesti siitä kun on vaaleja tai joitakin sellaisia siinä välissä jotka sotkevat kaikki hienot suunnitelmat ja vaihtavat ihmiset jotka on just saatu pavlovin koirakokeitten mukaisesti käyttäytymään sitten heidät vaihdetaan toisiin

ja tässä tämä viimeinen osio on se mikä on sellainen jota ei kukaan uskalla yhdellekään yli joka tai niinku yhteenkään ammattikorkeakouluun saattaa tiedoksi että on uskaltanut tällaista asiaa kysellä koska siihen sisältyy arvolataus ja kukapas nyt sellaiseen uskaltaisi lähteä

elikkä toisin sanoen hyvä nyt näinkin

täällä kun todettiin että olisi hyvä ollut että kotouttamislain muutos olisi ollut sopivasti ennen tätä niin sekin olisi ollut kyllä ihan hyvä juttu sen takia että jos siinä entraamisen varaa on niin se entraus on kyllä suoritettava sitten pikapikaa

tässä ei voi olla mitään muuta kuin korostamassa sitä että kaikkein ratkaisevinta näissä asioissa on se että niin nopeasti kuin mahdollista suomen tai ruotsin kielen taito niin että kotoutuu oikein

arvoisa puhemies

tähän johonkin väliin sopinee sitten papparaisen puheenvuoro myöskin ja vielä on niin onnettomasti että tämä papparaisikäkin jos hengissä pysyy muutaman kuukauden alkaa olla jo ohi niin että tämä on vähän niin kuin sieltä rajan toiselta puolelta jo ulvahdus maailmankaikkeuteen

ne henkilöt jotka ovat sen tempun tehneet osoittaneet viitseliäisyyttä siinä suhteessa ja saaneet siihen viitseliäisyytensä tueksi apua kaikkein parhaiten selviytyvät suomalaisessa yhteiskunnassa

tätä esittelyä ed

tässä aikoinaan neuvostoliitto näytti maailmalle mallia kun ei laskenut ulkomaille ihmisiä ollenkaan tiettyyn aikaan muuta kuin sillä että oli käynyt internaattikurssit ja englannin kieli oli aivoihin pesty niin että se oli aktiivista pääomaa

rönnin taholta kuunnellessa palautui mieleen elävästi se että luojalle kiitos että me taistelimme kaikkia stmn virkamiehiä vastaan lääkäreitä vastaan tässä lääkärintodistusmenettelyssä että kun näyttää että ajokyky on mennyt niin sen kortin voi ottaa pois

se suuri muutos mikä on tapahtunut tässä keskustelussa niiltä ajoilta jolloin kotouttamislakia ensimmäisen kerran täällä säädettiin on se että silloin puhuttiin taakanjaosta eurooppalaisten valtioitten kesken ja nyt puhutaan euroopan yhteisön yhteisestä maahanmuuttopolitiikasta eikä taakanjaosta

niitä on ollut tuhansia nyt ja on todettu että menettely oli aivan viisas ja se ei olisi virkamiesaloitteena edes edennyt

arvoisa puhemies

laxell äsken tässä kuvasi kuntien mahdollisuuksista kuvaa nimenomaan sitä ja paljastaa sen miksi kuntaliitto vastusti tätä hallituksen esitystä sen antamista näille valtiopäiville henkeen ja vereen saakka suorastaan

näin minä olen tulkinnut sen asian

hyvä että hallitus piti päänsä

hyvä että nyt ollaan hyväksymässä lakia toisessa käsittelyssä

juuri se lyhyt askel taas mahdollistaa sen että oppositio pystyy tässä vähän tekemään politiikkaa mutta sen synnyttämän paineen kyllä kestää kun tietää kuinka hyvällä asialla tässä itse asiassa on

paasio vain olisi tiennyt minkälaisen lobbauksen kohteena olimme siihen aikaan kun minä istuskelin liikennevaliokunnassa sen vetäjänä

he järjestivät demonstraatioita eduskuntatalon edessä jnp

arvoisa puhemies

sen jälkeen kun me menimme tuonne valtiovarainministeriön asianomaiselle osastolle kertomaan tästä suuresta huolesta niin siellä semmoinen purskahtelunauru vaan syntyi

ja siellä sanottiin että sitten siitä seuraa tämä ja sitten seuraa tämä ja sitten seuraa tämä ja tämä ei tule pakettia ollenkaan ja nyt te puhutte tällä tavalla

hoskosen puheenvuoron johdosta jossa hän vaati taas perustutkimuksen tasolla jos ymmärsin oikein kaiken tähän asiakokonaisuuteen liittyvän selvittämistä ja tutkimista ja mainitsi siinä koko joukon tutkimuslaitoksiakin jotka hänen arvoasteikossaan priorisoituvat huippuyksiköiksi

arvoisa puhemies

nimittäin nyt sattuu olemaan sillä tavalla että tämän tänä päivänä läpikäydyn välikysymyksen käsittelyn yhteydessä välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja kertoi erikoisesti ed

olen yrittänyt koota näistä eri tapahtumista jos näin voidaan sanoa eräänlaisen vertailukoosteen jossa näkyy argumentaatio ja ehkä argumentaation mahdollinen merkitys

hoskoselle joka on tässä suhteessa hänen aatetoverinsa hyvin selvästi sen että mallia pitää kaivaa ruotsista ja siellä asiat on mallikkaalla tavalla hoidettu

minulle on jäänyt sittemmin pääministeriksi kohonneesta matti vanhasesta tarunhohtoinen kuva siltä ajalta kun hän veti meidän tiimiämme

reijosen äskeisen puheenvuoron johdosta että kun oli tässä jo kahdessa puheenvuorossa esillä tämä kesärannan talon korjaushomma niin tässäpä talossa kun on nyt se remontti sitä ei ole kun puhemies niinistö otti ensimmäisenä tehtävänään silloin rakennustoimikunnan jäsenet sen hyvin tietävät sen asian esille ja kutsui toimijat kasaan ja sanoi että se on muuten sillä tavalla että tänne eivät tule

arvoisa puhemies

nyt jos tähän asiaan perehtyy pikkuisen niin käy selville että ruotsissa ensinnäkin asia on hoidettu valtioneuvoston asetuksella eikä lailla

siinä oli todella tsemppiä siinä oli ajatusta siinä todella pohdittiin asioita ja sitten osattiin myöskin aidosti juhlia ja tuossa keskikäytävän valtiosaliin johtavan oven tuntumassa sittemmin pääministeriksi kohonnut henkilö otti vastaan onnitteluja ja kansa purkautui tuonne valtiosaliin

turvallisuusselvitykset on pyydetty ja niitten perusteella kun toimitaan niin silloin harmaat yrittäjät ja työntekijät ovat tältä remonttityömaalta pois

kallis myöskään kiinnittänyt huomiota eikä siteerannut niitä tai mitään eikä suomen lehdistön mukaan myöskään en tosin ole ruotsin lehdistöä seurannut on vähän muutakin tekemistä tässä

mitä historiaan liittyy tämä on ollut mielenkiintoinen prosessi suomen yrittäjät ryn kanssa ed

välillä on hallituksen jäsenten kanssa keskusteltu ja se kelpaa ja sitten kun hallituksen jäsenet vaihtuvat se ei kelpaakaan

hoskosen mukaan suomessa tehtyä tutkimusta niin olosuhteemme ovat niin samanlaiset että eiköhän käytetä sitten sitä ruotsalaista tietoutta ja ulkomaalaista tietoutta niin että tämä homma hoituu

mutta se mikä tässä väliaikana olisi pitänyt ehdottomasti tehdä on että kun nyt pipatti rakennusteollisuus rystä esittää että on näitä tarkastajia pilvin pimein niin kuin meillekin tulleessa kirjelmässä on käynyt ilmi olisi nyt pitänyt pusertaa se porukka väkisin töihin ja katsoa mitä konkreettista voidaan saada aikaiseksi

nämä keskustelut ovat kiusallisia sillä tavalla että meikäläisen rasitteena on se että täällä on istuttu aika kauan ja aina suurin piirtein paikalla

sitten toinen asia joka oli silloin esillä joka on hyvin mielenkiintoisesti nyt uudelleen noussut esille tämänkin päivän keskusteluissa

eräs journalisti yleisradion toimittaja kääntyi meidän edustajien puoleen että olemmeko tulleet perehtyneiksi tvon taseisiin

aikaisemmin oli hallituksen esitys mutta se ei vaan mennyt läpi sen takia että täällä oli aivan hysteerinen ilmapiiri tönittiin neljännen kerroksen käytävällä nykyisen hallintovaliokunnan oven ulkopuolella jnp

ilmiö jota ei saisi esiintyä missään nimessä tässä talossa

ovat tulotasoltaan ja ansaintamahdollisuuksiltaan siinä suhteessa että ne ansaintamahdollisuudet voisivat parantua iän karttuessa niin heidät pitää saattaa erityisen sosiaalisen huolenpidon kohteeksi

elikkä siellähän ei ole ollenkaan yhtään mitään

ne rahastovarat jotka oli kerätty tvolta oli palautettukin takaisin tvolle

taitaa tulla pari vuotta linnaakin jos siitä jää kiinni

tänä päivänä on kiinnitetty täsmälleen samaan asiaan huomiota uudestaan

mutta minä ed

nepposelle sanon nyt että se mitä kaipasitte tämä vesistökohtainen tilasto on julkaistu hesarissakin koko sivun juttuna

myöskin pääomistajien taseet ovat ihan yhtä rempallaan

no sillä lailla

sitten tämä lisäajan lisäajan lisäaika joka on juuri näistä sosiaalipoliittisista syistä olen ymmärtänyt otettu tähän mukaan

kaikki on julkaistu ei siinä ole mitään epäselvää

tietysti risupaketti joka oli suuri diili makrodiili josta sitten tämä vastinosa kuivui olemattomuudeksi elikkä ei luottaa voinut mihinkään

oppositio ei näköjään ollenkaan ymmärrä että tuottavuusohjelma vie paljon paikkoja hyviltä poliittisilta virkanimityksiltä ja sitä varten pitää niitä järjestää lisää niin paljon kun vallassa on

sitten ed

hemmilä täällä totesi että ei tästä mittään tule se voisi niin kuin resume olla suurin piirtein näin ja toisaalta että laki ei mene läpi ja asetusta ei avata

sitten toinen asia joka on täällä täydellisesti vaiettu on ydinvoimalaonnettomuudet

ne olivat tuossa keskustelussa johonka äsken viittasin hyvin voimakkaasti esillä tseljabinsk kaikkineen se aluehan on edelleen tavallaan pois maapallolta koska ei sinne voi mennä ollenkaan sen onnettomuuden jäljeltä

no sehän arvoisa puhemies tarkoittaa sitä että asetus pysyy voimassa

sitten oli kolmen mailin saaren onnettomuus yhdysvalloissa ja sen merkitys oli siinä että kun se jouduttiin niin kuin eräällä tavalla niin kuin tsernobylkin kapseloimaan niin pystyttiin näkemään mitä se sitten maksaa jos tupsahdus tapahtuu

silloin tuli hyvin selvästi esille se että kun ydinvoimalaitos maksaa ja kun toimivalla ydinvoimalaitoksella on tietysti tuotto odotus joka voidaan laskea koska sehän ei ole ikuinen laitos suinkaan niin mitä sitten toisaalta merkitsee jos tupsahdus tapahtuu ja se joudutaan purkamaan

arvoisa puhemies

vuolanne ja eräät muut edustajat kaipailivat sen perään koska ja millä keinoilla maksetaan nopeasti lisääntyvä valtionvelka takaisin

sitten arvoisa puhemies ihan lyhyesti vielä totean tämän nykytilanteen

minulla ei todella ole mitään kanttia moittia ed

tämähän on kaksoisstrategia kolmoisstrategiapeliä jossa paketoidaan kaikkea mahdollista ja mahdotonta

minä vaan totean sen että siis olennaista tässä on se että prosessi on nyt edennyt tähän vaiheeseen ja siinä sitten suomen eduskunta päättää mitä sitten tälle tapahtuu

jos päätyy siihen tulokseen mitä edustajat hoskonen ja hemmilä ovat edustaneet niin ei tapahdu yhtään mitään muuta kuin se että asetuksen pohjalta homma jatkuu edelleen ja sillä siisti

elikkä sillä ei ole olennaista merkitystä koska kun ottaa huomioon sen ydinvoimalamyllyjen käyttöiän niin sillä erolla ei ole merkitystä käytännössä

tässä on pelättävissä se että suomen tie on kreikan nyt jo kokema tie

ja sitten se mikä on aivan uutta arvoisa puhemies tässä on se että nyt joudutaan tekemään kaikki siirtoverkot uudestaan

kaikkein pahinta nyt noudatettavassa politiikassa on se että pidetään itsestäänselvänä ja oikeutettuna sitä että ihminen valkokaulusväkeen kuuluva saa tekeytyä ulkomaalaiseksi ja hallintarekisterin avulla täydellisesti pidättäytyä veronmaksusta

minä veikkaan että valtiovarainministeriön asianomaisen osaston virkamiehet eivät korvaansa lopsauttaisi vaikka tämmöinen julkilausuma eduskunnasta tulisi niin tiukassa tämä viime kerrallakin oli silloin vuosikymmenen alussa

arvoisa puhemies

omistajaohjauksesta pari havaintoa

arvoisa puolustusministeri tai omistajaohjausministeri pitäisi kai sanoa itella ei näköjään kerta kaikkiaan välitä yhtään mitään siitä mitä yleispalvelusta on täällä eduskunnassa päätetty

silloin kun laki säädettiin silloin todettiin että silloisen kuntajakotilanteen mukaan yleispalvelupisteen laajan sellaisen pitää olla jokaisessa kunnassa

no nyt on unohtunut se että siellä on ne pelletit juuri se valtion polttoainekeskus ja pelletit elikkä eihän niitä sahoja voi menettää pois

tällä alueellahan on hyvin selkeä mannerjalusta ja se merkitsee käytännössä sitä että paitsi että siinä on tämän etelänapamantereen rantoja pitkin kulkeva merivirta siis horisontaalinen merivirta niin siinä on myöskin vertikaalinen veden liike

arvoisa puhemies

eduskuntaa ilahdutetaan jälleen kolmella hallituksen esityksellä jotka ovat seurausta oecdn veroparatiisit kuriin hankkeesta joka kutistui verotietojen vaihtosopimuksiksi

elikkä toisin sanoen ravinteet nousevatkin sieltä merenpohjasta ylös sitä mannerjalustaa pitkin mikä merkitsee sitä että siinä on poikkeuksellisen runsas eliöstö

hyvä näin

mutta tässä yhteydessä on syytä kiinnittää aivan erikoisesti huomiota siihen että tällä rintamalla on nyt sitten ihan muusta syystä tapahtumassa todella paljon

ja se että sitä on paljon ei merkitse sitä että se ei olisi herkkää etteikö se olisi helposti tuhoutuvaa

nimittäin jotta näillä tietojenvaihtosopimuksilla olisi jotakin merkitystä olennaista tulee tapahtua sveitsin ja muitten maitten välisillä tietojenvaihtosopimuksilla koska tämä sveitsin sopimus säätelee sen tarvitaanko rikosepäily vai ei

ja nyt kun sattuu olemaan sillä tavalla että on jo iät ja ajat tiedetty se että nämä kaivannaismateriaalit ovat erinomaisen runsaita itse napamantereella niin ihmisen houkutus etabloitua sinne on erittäin suuri ja tähän tarvitaan voimakasta säätelyä

sen verran vaan puutun tähän keskusteluun että viime aikoina nämä yhteydenotot tähän täällä talossa työskentelevään ovat lisääntyneet juuri niistä syistä jotka ed

ja nyt sanomalehtitietojen mukaan sveitsissä käydään parhaillaan erittäin kovaa ottelua siitä että sveitsi itse aktiivisesti ryhtyy pankkisalaisuuttaan raottamaan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

zyskowicz äsken totesi

elikkä siis toisin sanoen jonkinlainen omantunnon valaistumisen vaihe on siellä tapahtumassa

keskustelua nato asian käsittely keskikaa tuo aina

voidaanko niille todella tehdä jotakin koska yksi ilmiö on selvä tämmöinen ulkomaalaisvastaisuus nyt näyttää näissä taloudellisissa oloissa tarpeettomasti lisääntyvän

työ

kun suomesta ja sen eduskunnasta on tullut tämmöinen veroparatiisien puhtaaksipesulaitos niin näillä pesuoperaatioilla on sitten myöskin käytännön

allekirjoituksen toinen käsky on päättynyt ja asia käsitellä on tämän jälkeen mennään nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessäkäsittely

varmasti tämä on erinomainen asia ja edistysaskel ja silloin kun aikoinaan ensimmäisen kerran kuulin pääministeri vanhasen tästä puhuvan pikkuisen ihmettelin tokkopa se ihan varmasti toteutuu mutta kyllä se nyt sitten näyttää totta olevan